hallitukselta kaivataankin nyt näkemystä kykyä ja tahtoa toteuttaa ideologista raja ideologeista rajoitteista vapaata kisan maalista

joku äänesti esityksen kolmetoista oslo heikkilä

kaks kolme ja a kuusikymmentäyksi ja opus viisitoista eduskunta ovat

nyt eivät ihan hirmutekoineen ylistetään jermutkaan yritä todistaa vaikka saikin rastas

kun henkilöstöjärjestöt ovat erittäin huolissaan tästä käänteestä tätä viestiä tulee meille kaikille oletteko te valmiit tapaamaan henkilöstöjärjestöt ja vielä keskustelemaan tämän tuottavuusohjelman sisällöstä

edustajisto seitsemästä kärkisijoitus kahdeksan ja edusti kivilinna erotus yhdeksän ei pyydä vasta oma

gershon seuraava täysistunto on maanantaina kymmenes lokakuuta kello kaksitoista

arvoisa puhemieskaan risto heikkilä

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset kevyt toinen kysytty lupaa että kun

olennaista on että verrattuna aikaisempaan on tapahtunut se dramaattinen muutos finanssikriisin jälkeen että kaikkialla haetaan ratkaisuja pääomaliikkeiden parempaan hallintaan ja läpivalaisuun

arvoisa puhemies teen ehdotuksen numero neljätoista ottelusta elomo

kreikka on tosin klla alkava niin kuin kyproskin mutta jos yritettäisiin pitää tämä tässä kyproksessa vaikka puhehaluja on

sen sijaan että tunnustettaisiin ongelmien johtuvan yhteisvaluutasta jäsenmaat yritetään pakolla vääntää oikea muotiin se ei toimi tuloksena vai kärsimystä ja syvempiä

äänestyksessä

korua puhemies venehdotuksen

vienti ja yritys kaksikymmentäviisi ei pidä vastaamaan

joka hyväksyy lakiehdotukset äänestää jaa kysyy voittoonkin

se vaihe jolloin päähuomio oli ihmisten liikkuvuuden mahdollistamisessa myös yhteisissä työmarkkinoissa ja kulttuuriyhteistyön uusissa tavoitteissa on tosiasiassa pitkälti jo saavutettua aikaa ei niin ettei sielläkin ole vielä tekemistä

edellä olevan perusteella ja suomen perustuslain neljäkymmentäkolme pykälään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraava

nimittäin tulee varmasti ihan asialliseen keskusteluun sitten mahdollisuus kun eduskunta jatkaa työtään eteenpäin

joulukuuta kuluvaa vuotta pidettävään täysistunto

kaikki nämä merkitään pöytäkirjaan r

vihdin usti uotila eli gseitsemän ei pyydä vasta

tämä hyväksyttäneen

mutta mitä tähän asiaan tulee niin haluan kertoa että edellisen hallituksen aikana käynnistin käännetyn arvonlisäveroselvityksen tein paljon työtä ulkomaisten kollegojen kanssa jotta tämä järjestelmä tehdään mahdolliseksi

ostaja valmiina

siihen varainsiirtovero on erinomainen keino koska se suosii pitkäaikaisia investointeja ja työllisyyttä ja edellyttää sitä että ei ole veroparatiiseja jotta se vero voidaan toimeenpanna

hehän eivät ole vieläkään sanoneet ovatko he valmiit palkkasopimukseen joten nyt tämä katse on suunnattava hallituksen tekemiseen ja siihen onko työnantaja valmis tekemään pitkäaikaista tuloratkaisua

seuraavaksi otetaan käsittelyyn alku kolmekymmentäviisi yleiskeskustelu nelinpeli sotaisesti osuisi päättyneeksi alusta vetämistä varten ja palokan yksityiskohtaisen käsittelyn tekemä

arvoisa puhemies teen esityksen oma

tämä pykälä miten

äänestyksen annettu saakka

kilpailukyky on yritetty parantaa niin sanotulla sinisellä sisäisellä devalvaatiolla eli alentamalla palkkatasolla lisäämällä talouden joustavuutta

äänestyksessä

vienti ja erotuskas kuusi ei pyydä vasta

jatkaako hallitus nykyisellä linjallaan vaikka hallitusohjelman keskeiset talouspoliittiset tavoitteet karkaavat ja uusimmat tieteelliset tutkimukset asettavat vyönkiristykseen nojaavan talouspolitiikan tehon

asian osuu

sitä ennusti uotila perutiedotuksen numero kolmelta kannatus ei enää ole

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

opus kahdeksan ja häntä kaksi jos ei voittaa on hyväksynyt ensimmäiset esittelyssä säveltää täytetyt hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hylätty

lisälistalla on osin

äänestyksissä

arvoisa puhemies

äänestyksen annettu

se loisi uusia anti viisikymmentäneljä eirik yksi tyhjä poissa kahdeksantoista eduskunta hyväksyi miten muka sekaan niiden työajoista turun seudun viisi aseitsemän eli

toivon todellakin että hallituksella olisi nyt kyky ilmoittaa että se pitää tätä ideaa niin hyvänä että se lähtee tukemaan näitä eurooppalaisia aloitteita sen jälkeen kun saksa ranska ja belgia ovat tällä kannalla itävalta ja jopa britanniassa johtava rahoitusvalvoja ilmoittaa kannattavansa

eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa että pelkkänä varten esillä seitsemästoista sija puomi suostuin tukeminen asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa

kansainvälisen valuuttarahaston mukaan kilpailukyvyn palauttaminen sisäisellä devalvaatiolla on pitkä ja tuskainen prosessi jossa on onnistuttu

jos velka oli pienen otoksen numero seitsemäntoista

tästä voi myös erottaa tämä asia pannaan pöydälle neljäs joulukuuta pidettävään täysistunto hyväksytyn

arvoisa puhemiestään esityksen numero yksi

luettelon puhemies penehdotuksen

äänestyksen alettu

aikataulutekijät ovat sellaisia että joudumme hetken päästä päättämään istunnon suuren valiokunnan kokousta varten mutta tässä on mahdollisuus käydä tämmöinen lyhyt debatti aiheesta

syytön kylän avustajiksi nimetty saapumaan

edustus on vain voimistaan rusto louhelaan

kanada

arvoisa puhemies

viiskymmentäjaan kun kahdeksan eija taposen ps toista eduskunta ovat

eduskunta kysyy ensimmäiseksi tekemässä päätöksessä lakialoite sisältäviä lakiehdotusten hylkäämisestä nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies

tämä alkaa tulla kiusalliseksi tämä keskustelu täällä kyselytunnilla kun toistuvasti on se sama ilmiö että vaikka useaan kertaan kysytään niin vastausta ei tule ei hohtimillakaan

ruotsin esityksen omat

jos kosovo täysistuntoon tiistaina kolmas joulukuuta kaksituhattakolmetoista kello

ai mie teen esityksen

mutta kun olitte kovin kaunopuheinen taas tänään niin huomasin teidän puheestanne viime viikonloppuna että te kokoomusväelle kerroitte että aiotte esittää itse asiassa yritysverotuksen laskua

kolme vuotta teille tämä

miten tapana pöydälle cosmos ensimmäinen syyskuuta kaksituhattakaksitoista pidettävään täysistunto

yhdyskuntaa työtupakeskittymän surman kiukustunut d a

maailma on muuttunut kylmän sodan ajoista kovan vastakkainasettelun ajoista ja se tarjoaa pohjoismaiselle yhteistyölle aivan uusia mahdollisuuksia myös tällä alueella

restelin huimiskanavat nosti uotila arvo kuin miesten ehdotuksen numero kolme

se on semmoinen hokkuspokkus temppu joka tehdään että kun rahat ja toiminta siirtyvät täältä valtiolta osakeyhtiöön niin jostain tulee sinne lisää rahaa

äänestyksessä

äänestyksessä

en ole kyllä tietoinen että nykyisessä eduskunnassa olisi ollut ketään muuta etujärjestön johdossa olevaa kuin kokoomuksen kansanedustaja eero lehti joka suomen yrittäjien puheenjohtajana toimi pitkän aikaa

risto kettunen puhemies eero hamarus ei nosta näki puhemies painottaa turunen leena osa puhemiestä ja luotan ehdotuksen kahdeksan eteni voittaneesta mietintöä vastaan

arvoisa puhemies

jaaha

äänestyks

mihin toimiin hallitus ryhtyy vientisektorimme kilpailukyvyn

ideoidusta pirtuerät us kuusi kaksi

kilpailukyky vasta useiden vuosien

nyt puhujalistaan

eduskunnan seuraava täysistunto

ja pirstomista

jos

arvoisa puhemies kannata joutua

jos kuntotanssiäänestyksen hyväksyi perusteen ruunan leirin edustaa tyyli

äänestyksissä

mikä pahinta sisäinen devalvaatio heikentää lyhyellä aikavälillä talouskasvu ja vaikeuttaa pyrkimystä saada samaan aikaa julkisen sektorin velkaantuminen kuriin ei olekaan yllättävää että irlantia lukuunottamatta kriisimaiden kilpailukyky on jatkunut heikentyminen

pidempi aidosti myllykoski j viisi kahdeksan ei pyydä vasta

edustaja kari mäki aaltokonemiesten esityksen olevan neljän omistus on varpu

wildin ja aidosti lomailtu selkä taneli ei

että ei siitä voi moittia koska tavallaan käytännön kokemuksen kautta perussuomalaiset näkevät paremmin euroopan unionin edut myös täällä puolustus turvallisuusyhteistyön puolella ja se on minusta myönteinen asia

saattaa olla että ehkä kokoomuksessa on joitakin muitakin mutta ei sdpn ryhmässä ole tämmöistä kaksoishatutusta käytössä